hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislain pykälää jossa säädettäisiin oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä kuten siitä että kansanterveyden vaarantaminen ei estä jatkoluvan myöntämistä

käräjäoikeuksissa on vireillä lukuisia korvaushakemuksia näistä laittomasti perityistä veroista

hiv positiiviset siirtolaiset kokevat moninkertaista syrjintää verrattuna muihin ja osalta evätään jopa maahan pääsy

kysyn asianomaiselta ministeriltä

aikooko hallitus palauttaa väärin perustein perityt maksut sekä onko oikein että valtiota vastaan oikeutta käynyt ja voittanut joutuu maksamaan näin paljon oikeudenkäyntikuluja

lisäksi tässä mainitaan näin että päätöslauselma kehottaa poistamaan hiv positiivisten siirtolaisten maahantulo ja oleskelurajoitukset

arvoisa puhemies

ymmärtääkseni tämä hallituksen esitys on nyt tavallaan tätä näkökulmaa tässä korjaamassa koska nyt ei puhuta tästä oleskeluluvan myöntämisen asiasta vaan näistä jatkoluvan myöntämisessä olevista esteistä

mielestäni aikaisemman hallituksen tekemä esitys tästä asiasta ei ole hyvä koska tällähän me avaamme kuitenkin mahdollisuuden myös paperittomien osalta tulla suomeen saamaan tulevaisuudessa terveyspalveluja jotka tulevat meidän yhteiskunnallemme hyvin kalliiksi

itse en ymmärrä sellaista politiikkaa että meidän tulee tietoisesti ottaa sellaisia riskejä että me myönnämme jatkoluvan henkilöille joilla on vakavia kansanterveydellisiä sairauksia

meillä ei ole

ja siittänyt

arvoisa puheenjohtaja

tarkoitukseni oli kommentoi että kaksi piste kaksi joten tämä oli huonoa me

tuontiautojen verotuksen lisäksi auton omistajaa rasitetaan monenmoisilla vitsauksilla kuten autoverolla kalliilla ajokortilla ja huonokuntoisilla teillä

tämä

arvoisat lehtien alla lihassa ilmeisesti nähty sillä

arvoisat kollegat

olen aina

hän oivalsi menneensä ilmeisesti olen painanut nappia täällä

keskustelu päättyi

valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksesta silmiini pisti erityisesti nuorten työttömyystilanne ja heidän elämäntilanteensa

kysynkin liikenneministeriltä

kannatatteko satelliittipohjaista autoilun verotusta ja jos niin miten varmistatte yksityisyydensuojan toteutumisen satelliittipaikannuksessa

maailman postiliiton perussopimus ja yleissopimus toimitusohjesääntöineen ovat merkittävimmät suomea sitovat kansainväliset postialan sopimukset

nyt hallituksen esityksessä ehdotetaan postilakia muutettavaksi siten että siinä huomioitaisiin myös nämä näkövammaisilla olevat oikeudet pistekirjoitusta sisältävän lähetyksen toimittamiseen maksutta

arvoisa puhemies

me olemme yhteiskuntaan saaneet hyvin paljon erilaisia projekteja ja toimenpiteitä nuorten työttömyyden ja syrjäytymisen helpottamiseksi mutta niiden tulokset eivät aina ole niitä mitä me toivomme

en tiedä tarkoititteko tässä sitä että raha tulee tukena vai että kampanjaan tulee rahaa myös omasta taskusta elikkä koko kampanjarahoitus olisi sitten jonkunsuuruinen

on hyvä että eduskunta ja hallitus säätävät lapsille lisää turvaa tavata molempia vanhempia ja erityisesti avioerotilanteessa heidät tulisi huomioida tasapuolisesti

sinänsä ajatus on kyllä ihan hyvä siinä mielessä että sillä pyritään saamaan jonkunnäköistä rotia siihen niin ettei sitä rahaa paljon käytettäisi mutta se eriarvoistaa silloin tämän kampanjan kuten edustaja zyskowicz mainitsi

monesti tulokset näyttävät hyviltä niin kauan kun joku kurssilla on mutta kun kurssi päättyy niin se tulos muuttuu takaisin tämmöiseksi tavoitteelliseksi haasteeksi jota me yritämme uudelleen kuroa umpeen

ja yksi tärkeä havainto minkä ainakin itse olen näiden kampanjoiden aikana huomannut on se että ehdokkaan on hyvin helppo jättää ilmoittamatta kun niitä ei tarvitse ilmoittaa esimerkiksi tämmöisiä kaikkia vapaaehtoistyönä tulleita tukia jotka eivät tule rahan muodossa

huhtikuuta jätin yhdessä edustaja hakkaraisen kanssa ministerille vastattavaksi kysymyksen jossa vaadimme ministeriä ryhtymään toimiin itellan syksyllä julkaisemien homoeroottisten ja antisemitististen postimerkkien perumiseksi

toivoisin että meillä valiokunnissa kiinnitettäisiin huomiota enemmän muun muassa kolmannen sektorin osaamiseen näissä työttömyyttä ja syrjäytymistä ehkäisevissä toimenpiteissä

jos kunto pysyy ensimmäiset esittelyssä tekemässä päätöksessä lakialoitteeseensa on lakiehdotuksen hylkäämisestä oikeus antoi näkyisi arvoisa puhemies

olisinkin kysynyt minkä tähden ei voida tässä salissa edetä siihen suuntaan että avioerotilanteessa myös toisella vanhemmalla on aina mahdollisuus tavata lasta eikä keinotekoisesti joutua uhrin asemaan jos toinen haluaa sen estää

ne jollakin tavalla pitäisi arvioida vaalirahailmoituksessa mutta sattuneesta syystä tiedän hyvin monia henkilöitä jotka saavat erilaisia tukia yrityksiltä ja muilta ja jotka eivät ilmoita niitä kuitenkaan

on vanhanaikaista ajatella että vaikeassa elämäntilanteessa olevaa nuorta pystytään auttamaan niin sanotusti kahdeksasta neljään olevalla virka ajalla

osittain ainahan se tuntuu se käsitti myös tilapäävahvistuksen yhdestoista sija tiesi odottaa esityksessä ehdotetaan että valiokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja tämän jälkeen tuossa käsittelyssä lakiehdotuksesta keskustelu

vastauksessaan kysymykseemme ministeri haavisto vetosi siihen että tom of finland postimerkki on valittu taiteellisin perustein

toisekseen pelkästään erilaiset rangaistuksen uhan toimenpiteet kuten työttömyysturvan poistaminen eivät edistä syrjäytymisen ehkäisemistä juuri lainkaan

tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa että kuvat loukkaavat useita suomen kansalaisia ovat vastoin heidän arvomaailmaansa eivätkä he halua lastensa näkevän tämänkaltaista postimerkkiä kirjeissään

osittain ainoan tuntuisen käsittelyn ristillä porrastuksen

joskus

eduskunta hyväksyi sopimuksen takaa

itellan kehitysjohtaja markku penttisen mukaan postimerkkitoimikunta pohti päätöstään perusteellisesti tom of finland postimerkkien kohdalla

eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä solutapahtuma kiedotut rahat irtosi toinen käsittely on epäilty että

lisäksi suomessa näyttävät lisääntyneen tragediat jossa isä on surmannut perheensä ja usein myös itsensä

siinä mielessä arvoisa puhemies meidän tulisi hallituksessa vakavasti ottaa lusikka kauniiseen käteen ja katsoa se että jokainen nuori ja nuori aikuinen saa mahdollisuuden päästä putkeen jossa heille löytyy työtä tai koulutusta

on siis syytä kysyä ovatko kehitysjohtaja penttinen sekä postimerkkitoimikunta tietoisia siitä että heidän päätöksensä on ajanut suomen rikkomaan maailman postiliiton yleissopimusta

arvoisa ministeri mielenterveyden keskusliitto on esittänyt henkisen hädän numeron ottamista ehkäisevänä toimenpiteenä

sähköisiä allekirjoituksia tarjoavan toimijan tulisi jatkossa vaatia henkilötunnus henkilön tunnistamiseksi

aikooko hallitus selvittää henkisen hädän numeron käyttöönottoa

talous ja rahaliiton yhteensovittamisesta ja ohjauksesta oleva sopimus on jälleen yksi epätoivoinen yritys pelastaa euro

yleissopimus ei siis pyri pelkästään estämään postimerkkien aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia vaan edistämään niiden positiivisia vaikutuksia

valiokunta kiinnitti huomion esityksen taustaan

meillä on suuri haaste suuren pakolaismäärän tulossa tänne suomeen missä yhteydessä tulee lisää työtä sen osalta että me saamme nämäkin nuoret jollakin tavalla koulutusputkeen mikäli he viipyvät suomessa pitkiä aikoja

yksi keskeisistä tekijöistä jo neljä vuotta kestäneen talous ja velkakriisin taustalla on ollut useiden jäsenvaltioiden harjoittama talouspolitiikka jossa ei ole noudatettu sovittuja sitoumuksia

suomessa kuitenkin on vielä monia alueita joilla sähköistä henkilökorttia ei pystytä hyödyntämään siinä määrin kuin se olisi mahdollista

kun eduskunta päättää maailman postiliiton yleissopimuksen allekirjoittamisesta on syytä pitää mielessä että suomi sitoutuu samalla myös noudattamaan sopimusta

kuten tämä tilasto osoittaa meillä on erityisen suuri haaste esimerkiksi somaliankielisten nuorten keskuudessa ja toivoisin että me hallituksessa vakavasti pohtisimme sitä millä tavalla me heidän kanssaan työtä tulevaisuudessa teemme

uskovatko sopimuksen kannattajat että esimerkiksi espanja italia tai vaikkapa ranska pystyisi noudattamaan sopimusta

toivonkin että hallitus vielä näin viime töikseen jollakin tavalla piirtää jonkunnäköistä suuntaviivaa siihen kuinka nopealla aikavälillä helpotetaan ihmisten asiointia verkossa sähköisen tunnistamisen avulla

postimerkki on asia joka on ja jonka tulee olla luonteeltaan neutraali ja ihmisiä loukkaamaton

nyt tämän sopimuksen luonteen hyviä tapoja valtion omistama postiyhtiö itella on rikkomassa ja se pitäisi jättää tekemättä

omaishoito on yhteiskunnan sosiaalisen kestävyyden kannalta hyvin tärkeä hoidon muoto koska se mahdollistaa hoidettavalle asumisen kotona ja tiiviin yhteyden perheeseen

terrorismi ei ole yksistään uskontolähtöistä vaan nyky yhteiskunnasta löytyy ihmisiä jotka eri syistä tekevät kauheuksia joita ei voi millään tavoin puolustaa

arvoisa puhemies

perussuomalaiset eivät voi hyväksyä talousliitto emua vahvistavaa sopimusta sillä siinä suomen talouspoliittista itsenäisyyttä annetaan talouskurin varjolla tarpeettomasti pois

en tässä toki lähde mitään vasikoimaan jos tällaistä kieltä saan käyttää mitä nuoruudessani käytin mutta sattuneista syistä tiedän kuinka tavanomaista tämä vaalikamppailu oli aikoinaan ei nytten viime eduskuntavaaleissa mennään vähän kauemmas jolloin näitä mainospaikkoja saatiin yritysten ostamilla rahoilla

tämän lisäksi omaishoidolla on myös suuri merkitys valtiontaloudelle sillä yksi omaishoitaja voi säästää kymmeniätuhansia euroja julkista rahaa vuodessa

siinä mielessä toivon että tämä asia mikä viime hallituskaudella jäi keskeneräiseksi jatkuisi vielä sivistysvaliokunnassa ja opinto ohjaukseen tulisi uudenlaisia toimenpiteitä

suomi ei toisin kuin kriisimaat tarvitse euta tai komissiota vahvistamaan markkinoiden luottamusta siihen että maamme harjoittaa vastuullista talouspolitiikkaa

tällöin lainsäädännön tiukentaminen on väistämätöntä ja välttämätöntä yhdessä ottaen huomioon asioitten todelliset syyt

kiitos ö ö ja kurvinen tex oliko edustajaa ja vastauspuhe

ongelmallista on myös se että suomen kaltaiselle pienelle avoimelle taloudelle nyt ehdotetut alijäämäsäännökset eivät sovi lähellekään yhtä hyvin kuin saksalle ja ranskalle

edustaja laukkanen kritisoi tätä päästöoikeuskaupoista kertyneiden tulojen ohjaamista yleiskatteeseen eikä suoraan kehitysyhteistyöhön

se mitä nyt peräänkuuluttaisin tässä en niinkään lähtisi suitsimaan sitä jos omaa rahaa käyttää tai rehellisesti lahjoituksena saatu rahaa on esimerkiksi se ovatko sosialidemokraatit valmiita luopumaan verovarojen käyttämisestä vaalikamppailussa kuten ammattijärjestöiltä saadusta tuesta joka on duunareilta kerättyä rahaa ja jota käytetään siihen ammattijärjestöjen autoista ja tiloista ja muusta niitä käytetään jatkuvasti tai heitä lähellä olevien yritysten antamasta tuesta jota siellä on

nyt tilanne muuttuu

suuri uudistus liittyy vapaisiin

meidän taloutemme pienuus ja riippuvuus yksittäisistä toimialoista kasvattavat suhdanteiden ja julkisen sektorin tasapainon vaihtelua

siitä olen samaa mieltä ilman muuta että suomalaiset kehitysapuyhteistyötä tekevät järjestöt varsinkin nämä suuret pitkään toimineet ovat erittäin tehokas ja läpinäkyvä ja tuloksellinen tapa tehdä kehitysyhteistyötä

niinpä todennäköisyys sille että suomi rikkoo jonkun mielivaltaisesti asetetun rajan on huomattavasti suurempi kuin ison euromaan kohdalla

lisäksi lakiin lisätään se että vapaata voi tarjota myös niille jotka antavat omaishoitoa ilman omaishoitosopimusta

syrjäytymisen ehkäisy sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntymisen ehkäisy ja yhteiskuntaan vaikuttaminen tulee jatkossa nykyistä enemmän olla kärki huomion kiinnityksen painopiste suomessa kuten myös maailmalla

arvoisa puhemies

tavoitteena on parempi tuki kaikenlaisiin omaishoitotilanteisiin

niinpä suomi saattaa tulevaisuudessa olla pakotettu harjoittamaan syvässä taantumassa sitä entisestään pahentavaa talouspolitiikkaa vaikka maan julkisen sektorin velkataakka ja markkinapaine alijäämän välittömään leikkaukseen olisivatkin alhaiset

en ole niinkään varma siitä pitäisikö eläkeyhtiöitten ottaa riskiä vientiyritysten kaupankäynnistä ulkomaille onko se se oikea tie ja ratkaisu

minä en varmasti kovin isoa hernettä nenääni saa siitä postimerkistä jonka varmasti jonkun kirjeen mukana tulen saamaan mutta jos nämä henkilöt esimerkiksi qatarissa missä tämä yleissopimus vahvistettiin viimeksi muutama vuosi sitten jossa muutettiin näitä sopimuksen sisältöjä tietäisivät millaisia postimerkkejä täällä painetaan ja jaetaan valtion omistamassa yhtiössä niin toki he loukkaantuisivat uskoisin näin

toiseksi on ollut ongelmaa sen kanssa että huolimatta periaatteellisesta oikeudesta vapaaseen vain puolet omaishoitajista on pitänyt vapaita

lainaan erästä kansainvälistä terrorismiasiantuntijaa timo kivimäkeä

arvoisa puhemies

täytyyhän meidän eläkevarat kuitenkin pitää turvatuissa sijoituksissa ja siinä mielessä kun niillä aletaan käymään kauppaa niin se tie voi olla loputon

kehitysyhteistyöllä voidaan pyrkiä estämään valtion järjestyksen hajoaminen ja hajonneiden valtioiden syntyminen mikä on otollista terroristien järjestäytymiselle

vapaan käyttämättä jättäminen ei useinkaan johdu siitä ettei sille olisi tarvetta vaan siitä ettei kunta ole järjestänyt järkeviä mahdollisuuksia vapaan aikaiseen korvaavaan hoitoon

hämmästyin tässä alussa puhetta kuunnellessa kun edustaja kontula mainitsi tämän ostoboikotin esimerkiksi appelsiinien osalta elikkä jos israelista tuotaisiin appelsiineja niin kannatit sitä ostoboikotin laajentamista tai ylipäätänsä käyttöönottoa enemmänkin

siinä mielessä en kiistä sitä etteikö tämä tom of finland henkilö ole ollut jonkun tason taiteilija oikealta nimeltään touko laaksonen mutta tiedostan myös sen että hänen omaa ideologiaansahan hän näissä taiteissaan ajoi

että me rupeamme tällä tavalla yhtä kansanryhmää boikotoimaan tai vainoamaan sen tähden että he neuvotteluteitse eivät ole päässeet lähi idässä sopimukseen palestiinan valtion kohtalosta

sopimuksen velvoitteet kaventaisivat merkittävästi eduskunnan budjettivaltaa ja siten suomen täysivaltaisuutta

ruotsin terrorisminvastainen strategia pyrkiikin kaikin tavoin välttämään kompromisseja kehitysyhteistyön johtavan tavoitteen köyhyyden torjunnan suhteen

se ei satu olemaan minun ideologiaani eikä niiden henkilöitten ideologiaa jotka tunnen joten mielestäni on paheksuttavaa tällaisen merkin laittaminen postimerkkiin

myös perhehoitajat tekevät todella arvokasta työtä

sopimus on yritys syventää jäsenmaiden keskinäistä integraatiota merkittävällä tavalla ilman että asiasta käydään kunnolla julkista keskustelua

hallituksen esitys tässä lainmuutoksessa on hyvinkin kannatettava myös opposition puolelta

arvoisa puhemies